kun tuolla offshore alalla on erikseen todettu että norjan offshore kenttien tulevaisuutta voidaan selvittää niin onko vastaavaa selvittämistä harkittu myös pohjoisen venäjän kuten jamalin niemimaan osalta

toivottavasti lapin matkailu tai festivaalit kuten pori jazz eivät tästä liioin kärsi

arvoisa puhemies

pienissä lainoissa edes maksukyky ei aina lainanantajaa kiinnosta voitto kun haetaan vaikka sitten perintäkulujen ja viivästysseuraamusten kautta

valiokunta hyväksyy tältä osin ehdotuksen vain koska se on osa tätä käsiteltävää kokonaisuutta ja sen irrottaminen tässä vaiheessa olisi hallituksen laajapohjaisuudesta johtuen ollut käytännössä mahdotonta

todella toivoisin edustajat soini tuupainen ja lindström että perussuomalaisissa miettisitte haluatteko te vaikeuttaa kuntien elämää ja ikään kuin tukkia tämän joustovaran mikä johtaisi mahdottomaan tilanteeseen

kyse on kuitenkin siitä että suomi on saanut euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta lukuisia muistutuksia oikeudenkäyntien pitkästä kestosta ja keskeinen syy tähän on tuomioistuinlaitoksen vähäiset resurssit

mutta jos puhutaan tästä verotietojen julkisuudesta on todettava että sama perusongelma koskee myös kaikkia tulonsiirtoja ja sosiaaliturvaa ja tämä edustaja rajamäen esitys avaisi tien myös sosiaaliturvapäätösten julkisuudelle mutta ehkä sitä nimenomaan halutaankin en tiedä

aivan kuten ed

tällaiset uudistukset eivät kuitenkaan ole missään linjassa sen kanssa että meillä on pyritty tiiviiseen veropohjaan rakentuvaan verojärjestelmään

me emme voi tyytyä nykyiseen tilanteeseen jossa toisaalta puhutaan resurssien lisäyksestä mutta samaan aikaan tiedetään että sitä resurssia ei ole nyt puheena olevien tuomioistuinmaksujen eikä muidenkaan kanavien kautta saatavissa

levikeskuspuuvarteen ristillä valaistuksen ensimmäinen asia kuin myös jaosto ehdottaa tosi läheltä arvoisa puhemies

pikavippibisnes on epäeettistä härskiä toimintaa joka perustuu ihmisen hädän ja heikon harkintakyvyn hyväksikäyttöön

tällaisia poikkeuksia joissa aitoja elinkeinotoiminnan kuluja ei saa vähentää ja toisaalta sellaisia poikkeuksia joissa annetaan ylimääräisiä vähennyksiä ei pitäisi enää missään nimessä luoda

mutta näitä muita keinoja joita nyt on otettu käyttöön on muun muassa parhaillaan käsittelyssä oleva hovioikeusmenettelyn uudistaminen ja valituslupajärjestelmän käyttöönotto

kovin heppoisin perustein tätä perusoikeuksien keskiötä ei kuitenkaan pitäisi tökkiä vaikka siitä olisi paljonkin irtopisteitä jaossa

tämä hallitus on ottanut keskeiseksi tavoitteeksi rikollisuuden vastustamisen

näin ollen on aivan välttämätöntä jatkaa sitä kehitystä joka valitettavan vähäisiltä osin tosin on tuomioistuimissa aloitettu rakenteellisten uudistuksien eteenpäinviemiseksi

onkin korkea aika että rikoksen tekijän suojelusta siirrytään kohti rikoksen uhrin suojelua ja rikosten ehkäisyä

tätä asiaa on harkittu ja harkitaan tulevaisuudessakin nimenomaan perusoikeuksien valossa ja toivon harkintakykyä ja suhteellisuudentajun säilyttämistä tässä tulevassakin pohdinnassa

myös käräjäoikeusuudistuksella on suuri vaikutus siihen että käräjäoikeudet voivat erikoistua ja siten tuottaa hyviä tuomioita oikeusvarmoja tuomioita nopeammin

meidän on aivan välttämätöntä jatkossa miettiä miten painopistettä saadaan entistä aikaisempaan vaiheeseen prosesseja toivon mukaan jo esitutkintaan mutta ennen kaikkea käräjäoikeuksiin ylempien oikeusasteiden kustannuksella

suomalaisten yksityishenkilöiden varallisuutta on eri syistä siirtynyt tai jäänyt veroparatiiseihin arvioiden mukaan useita miljardeja euroja

tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä haluan kiinnittää huomion valiokunnan kahteen lausumaehdotukseen joista toinen on se että tässä yhteydessä on hyvä selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa myös se vaihtoehto että veronkorotus määrättäisiin rikosprosessissa silloin kun asia käsitellään yleisessä tuomioistuimessa

myös lautamiesjärjestelmän uudistaminen kohdentaa resursseja nimenomaan sinne oikeaan päähän ja tuomiot ovat oikeusvarmempia ja nopeampia

tällä työllisyys ja investointilisäyksellä pyritään nimenomaan siihen että suomalaiset hyvinvointipalvelut voidaan turvata meille kaikille suomalaisille myös

eduskunnan verojaosto on edellyttänyt toimenpiteitä joilla näitä varoja voitaisiin saada paremmin suomen kansantalouden ja verotuksen piiriin

tähän ei valitettavasti ole viime aikoina riittävässä määrin huomiota kiinnitetty ja toivon todella että kaikessa jatkovalmistelussa asia otetaan todella vakavasti ja näistä euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavista tuomioista suomessa lopulta päästään

sen jälkeen kun poliisin määräämiä sakkoja ei ole enää voinut muuntaa vankeudeksi turvattomuus kaupoissa on lisääntynyt poliisin työ on tehty tyhjäksi ja sakkojen maksutulo on romahtanut

pitääkö edustaja lintilä pour paikalta voi

yksi tällainen toimenpide olisi tehokkaan katumisen säännöstö jossa yksityishenkilö voisi ilmoittaa varoja jotka eivät ole suomen verotuksen piirissä ilman että tästä seuraisi nykyiseen tapaan rikostutkinta ja todennäköinen vankeusrangaistus vaan vain veronkorotus verot ja korot näille veroille

meillä tämä valtiosääntöoikeuden historiallinen jako hallintotuomioistuimiin ja yleisiin tuomioistuimiin on aiheuttanut koko tämän ne bis in idem problematiikan

se on juuri se syy minkä takia tätä veroesityspakettia on myös eduskunnan verojaoston puolesta kiirehditty tähän taloon

poliisia ei ole enää muutoksen jälkeen kuitenkaan kannattanut edes kutsua kirjoittamaan sakkoa eikä poliisi ole kyllä yleensä tullut pyydettäessäkään

mikäli tuomioistuimet toimisivat yhden katon alla ja tuomio määrättäisiin kerralla sanktioita voisi olla useampia eikä tällaista nyt käsillä olevaa ongelmaa olisi

tiedossa on ollut että aikataulu on erittäin haasteellinen ja siitä johtuen koko verojaosto on jo syyskuun alussa kuullut näistä tulevista esityksistä ja olemme myös siihen valmisteluun perehtyneet

siksi on erinomaista että oikeusministeriössä ja oikeusministeri henrikssonilla on valmiutta korjata viime hallituskaudella tehtyjä virheitä

samalla haluan kuitenkin muistuttaa että nyt rangaistustaso ei kevene vaan itse asiassa rikosperusteisen rangaistuksen määrä korottuu

edustaja lintilä on oikeassa siinä että tämä hallituksen esitys ei poista kokonaan verokeinottelumahdollisuuksia mutta kuten edustaja lintilä totesi hallitusta on syytä kiittää siitä että tämä esitys on erittäin merkittävä askel oikeaan suuntaan

hallituksen puolelta luonnollisesti valtiovarainministeri urpilaisen ja elinkeinoministeri vapaavuoren johdolla olemme tässä keskustelussa olleet mukana ja viime viikolla kun hallitus on päässyt lakien sisällöstä yksimielisyyteen tätä keskustelua on jatkettu myös opposition kanssa ja nämä esitykset ovat myös oppositiolle toimitettu

edustaja rajamäen puheenvuorossa verrattiin tältä osin vähän niin kuin omenoita ja kirsikoita keskenään

kuitenkin on niin että yksi iso vastaa montaa pientä hedelmää ja rangaistustakin

kyllä se vain niin on että yksi omena painaa enemmän kuin monta pientä kirsikkaa eli tässäkään esityksessä ratkaisevaa ei ole se rangaistusnimikkeiden määrä vaan niiden laatu

toinen valtiovarainvaliokunnan eduskunnalle esittämä ponsi koskee tehokkaan katumisen problematiikkaa ja esitämme että eduskunta ottaisi kannan jonka mukaan tämä mahdollisuus tulee suomessa selvittää

omasta mielestäni se tulee ottaa käyttöön mitä pikemmin sen parempi

jos vaikkapa karkkipussin varastettuaan päättää palauttaa sen pussin kauppaan

on kuitenkin syytä todeta että tämä yhteisöveroalennus koskee täsmälleen samalla tavalla pieniä osakeyhtiöitä kuin isojakin osakeyhtiöitä

probleema on sama asioita voi tietysti verrata monella tavalla mutta jos vaikka karkkivarkauden ymmärtäminen on edustaja rajamäellekin helpompaa kuin verorikosten monimutkaisuuden ymmärtäminen niin

kyse on siitä että kun vaikkapa näpistää sen karkkipussin ja palauttaa sen pussin syömättä ennen kuin viimeinen käyttöpäivä on mennyt umpeen ilman että on syntynyt kaupassakaan epäilystä siitä että tuota pussia on varastettu niin voi välttyä rangaistukselta

verorikoksissa tämä ei ole samalla tavalla mahdollista koska verorikoksissa myös yritys on rangaistavaa ja sen vuoksi verorikoksissa tarvitaan aivan omanlaisensa sääntely tältä osin

erityisesti pienituloisten yrittäjien pienyrittäjien henkilöyhtiöiden kautta verotus kevenee kun perustulovähennystä ja työtulovähennystä kevennetään

nyt jos koskaan on otollinen aika tällaisen sääntelyn käyttöön ottamiseen kun kaikilla muilla tavoilla olemme pyrkineet siihen että paine näitä veroparatiiseja kohtaan kovenee

viimeksi tänään valtiovarainvaliokunnassa käsiteltiin useampaa lakiesitystä joilla näitä toimia tehostetaan mutta tosiasia on se että nämä keinot eivät vieläkään ole riittäviä jotta näihin suomelta kätkettyihin varoihin päästäisiin käsiksi

puheenvuorossani totesin vain että verojaosto ja valtiovarainvaliokunta yksimielisesti perussuomalaiset ja keskusta mukaan luettuna ovat tämän esityksen kannalla

onneksi tätä lakia suomessa ei sovelleta mutta pakko myöntää että tietty ajatus siinäkin on järkyttävimpien rikosten kohdalla näin erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta

mitä sitten tulee tulevaisuuteen niin totesin vain sen mikä on oikeastaan kaikkien oppineiden yksimielinen näkemys siitä mikä vero kaikkein vähiten haittaa talouskasvua ja suomalaista työllisyyttä

satun tietämään että esimerkiksi sveitsissä on aika paljon suomalaista varallisuutta jota haluttaisiin suomeen ilmoittaa mutta nyt tilanne on se että jos se suomeen ilmoitetaan siitä seuraa rikosoikeudellinen seuraamus

eu maissa tsekissähän on ollut käytössä jo ihan mahdollista kirurginen mekaaninen kastraatio ja muun muassa puolassa on käytössä seksuaalirikollisten pakollinen kastraatio

eikö meille kelpaa se että varat ilmoitetaan suomeen maksetaan verot maksetaan verot tästä eteenkinpäin ja varallisuus palaa suomen kansantalouden piiriin

arvoisa puhemies

haluaisin vielä erikseen todeta että kiinteistöverossahan on veronmaksukyky huomioitu

tärkeää on että nyt erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijät saavat tällaisen lisärangaistuksen sakon vankeuden tai muun seuraamuksen lisäksi

nyt jos näin ei tehdä niin tässä paineessa ne varat siirtyvät sveitsistä johonkin kauempaan paremmin salaisuuden pitävään veroparatiisiin

on hyvä että tämän hallituksen aikana veronkevennykset ansiotuloveroissa ovat kohdistuneet pienituloisille niin valtionveroasteikossa kuin kunnallisverotuksessakin

kiinteistöveroa maksavat vain sellaiset henkilöt jotka omistavat kiinteistöjä tai niitä hallitsevat jollakin muulla tavalla

varat tänne vai varat kauemmas veroparatiisiin

erityisesti tämä arvojen korotus vaikuttaa siihen että mitä arvokkaampi rakennus mitä arvokkaampi asunto sitä suurempi on se kiinteistöverotaakka

kokoomuksella on yksi päämäärä ylitse muiden

arvoisa puhemies

tätä kannattaisi tässäkin yhteydessä miettiä

myös menettämisseuraamukset ovat suomessa mahdollisia ja sekin tässä välttämättä tulee mieleen

lain jatkovalmistelussa on syytä pitää kristallinkirkkaana mielessä että lailla ei todellakaan lievennetä törkeiden seksuaalirikosten rangaistuksia vaikka tämä valvottu koevapaus tuleekin nyt kyseeseen vaan kyse on nimenomaan lisärangaistuksesta ja sairaan mielen hoitamisesta

hallituksen esitys on laajasti perusteltu ja siitä ilmenevistä syistä ja saatujen selvitysten perusteella valtiovarainvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

rakennusalalla käyttöönotettu käännetty arvonlisäverovelvollisuus on ennakkoepäilyistä huolimatta toiminut aivan erinomaisella tavalla ja estänyt harmaata taloutta

nyt tässä äsken eduskunnan enemmistön hyväksymässä esityksessä kävi sellainen virhe että kesämökkien kiinteistövero on sallittu tietylle välille sitten on aukko ja sitten se voidaan taas sitoa korkeampaan yleiseen kiinteistöveroon

arvoisa puhemies

kysyn hallitukselta

aikooko hallitus näiden veronkorotuspaineiden alla mennä mukaan veronkorotuksiin vai onko hallituksen tavoite että suomalainen työ pysyy kohtuullisesti verotettuna

valiokunta myös katsoi että hallituksen on syytä seurata energiaveron palautuksen omavastuuosuuden vaikutusta eräiden toimialojen kilpailuolosuhteisiin joilla valiokunta viittasi erityisesti energiaintensiiviseen kasvihuoneviljelyyn

käännetty arvonlisäverovelvollisuus toimii jopa niin hyvin että viimeksi romualan rehelliset toimijat olivat itse aloitteellisia ja eduskunnan verojaostonkin tuella käännetty arvonlisäverovelvollisuus saatiin käyttöön silläkin alalla

tosiasia on että kestävyysvajetta ei paikata sillä että jaamme väheneviä varoja keskenämme uudelleen vaan on kyettävä isoihin kakkua kasvattaviin uudistuksiin

arvoisa puhemies

edustaja rossi toi esiin etyjin roolin kansainvälisenä keskusteluareenana ja sitä se ennen kaikkea tänä päivänä on

sopeutus tehdään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

tässä on kahdesta asiakokonaisuudesta kyse

me kokoomuksessa olimme erittäin skeptisiä silloin viime hallituskaudella tehdyn sakonmuuntouudistuksen vaikutuksista ja sen järkevyydestä

nyt osa kunnista on äsken hyväksytyn esityksen mukaan tuolla kielletyllä alueella ja tällä esityksellä on vain tarkoitus korjata se että myös tuo kielletty väli kiinteistöveron tasossa olisi sallittu jatkossa

kysyisin valtiovarainministeriltä

voisiko tätä käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta laajentaa edelleen koskemaan esimerkiksi koko kierrätysalaa jossa harmaa talous on yhä ongelma

tässä suurin muutos kohdistuu niin sanottuihin verokausi ilmoittajiin joille sähköinen verotusmenettely olisi yleensä pakollinen ja muillekin tulee mahdolliseksi

lopulta kuitenkin taivuimme siihen oikeusministeriöstä vahvasti esitettyyn käsitykseen että sakkovangit eivät pystyisi suorittamaan esimerkiksi yhdyskuntapalvelua päihde ja elämäntapaongelmiensa johdosta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

jos tätä ei hyväksyttäisi moni kunta joutuisi ikään kuin ristiriitatilanteeseen ensi vuonna määrätyille kiinteistöveroille ja lain sallimille kiinteistöveroille ja tätä tuskin perussuomalaisetkaan haluavat

edustaja ruohonen lerner yhdisti kysymyksessään tehottomuuden ja kuntien eläkevakuutuksen nykyisen kevan

se että tämän salin enemmistöltä löytyi kykyä ja halua nostaa pää pensaasta ja rohkeutta katsoa totuutta silmiin on ehdoton erävoitto isänmaalle

monet etyjin kokoukset ovat alkaneet kiihkeilläkin mielipiteen vaihdoilla mutta yleensä kokouksista on lähdetty hieman paremmin toista ihmistä ja toista kansaa ymmärtäen

me kuitenkin edellytimme että muutos jossa tämä mahdollistetaan saatetaan voimaan mahdollisimman nopeasti ja tilannetta seurataan

ilman työtä yrittäjiä ja taloudellista toimeliaisuutta sanalla sanoen talouskasvua leikkaukset ja veronkorotukset ovat huutamista tuuleen

toinen kokonaisuus liittyy puolestaan alkoholijuomien verottomaan matkustajatuontiin jota halutaan selkeyttää ottamalla lakiin valmistusverodirektiivissä sallitut määrälliset ohjetasot

tätä vaihteluväliä tässä ei muuteta vaan sallitaan yksi osa siitä vaihteluvälistä myös niin kuin tarkoituksenmukaista on

pääministeri kataisen hallituksen suomi uudistusta vastaavia rakenteellisia uudistuksia ei ole tehty maassamme vuosikymmeniin osittain siksi että ei ole ollut riittävää rohkeutta osittain siksi ettei aikaisemmin ole ollut aivan pakko

nyt onneksi ollaan tässä tilanteessa jossa tämä muutos on tulossa

kuten silloin vahvasti epäilimme kyseessä oli virhe ja on oikein että nyt nykyinen oikeusministeri haluaa tämän virheen korjata

taustalla on tieto matkustajatuonnin osuuden merkittävästä kasvusta ja huoli veropohjan rapautumisesta

ymmärrän varsin hyvin nämä verorakenteeseen liittyvät huolet joista tosin juuri äsken äänestimme ja eduskunnan tahto tuli siltä osin selväksi

se näkyi myös etyjin viime kaudella